arvoisa puhemies

hallitus on omissa talousarvioesityksissään varautunut telakoiden tukemiseen niissä puitteissa joissa se on euroopan unionissa sallittua

kosmetiikan eläinkoekielto koskee eurooppaan tuotavaa kosmetiikkaa ja on vähentänyt kosmetiikan eläinkokeita myös euroopan unionin ulkopuolella

niin kuin ministeri pekkarisen puheenvuorosta kävi ilmi meillä on vielä useita vuosia aikaa saada tämän ohjelmakauden rahat käytettyä

työelämän pelisäännöistä sopiminen ja neuvottelu on ennen kaikkea työmarkkinaosapuolten välinen tehtävä ja kuten pääministerikin on todennut tästä asiasta hän on ollut halukas käymään keskusteluja näistä pelisäännöistä nimenomaan työmarkkinajärjestöjen kanssa

päätöksen tekeminen on kes tänyt kauan ja ollut itse asiassa toivottomankin vaikeaa niin kreikassa kreikkaa lainoittavissa maissa kansainvälisessä valuuttarahastossa kuin yksityisiä sijoittajia edustavissa piireissä

eurooppalaisille yrityksille tällainen tapa säätää on hyvä koska meidän yritystemme kilpailukyky ei silloin kärsi tiukemmasta säätelystä kun kaikille on samat säännöt

keskusteluissa erään varustamon kanssa joita sinänsä käytiin hyvinkin pitkällisesti hallitus valmistautui sanotaan hyvin huomattavalla rahasummalla siihen että myös julkinen valta olisi osallistunut siihen että turun telakalle olisi saatu uusi tilaus

näissä keskusteluissa varmasti kaikki muistavat sen että lakko oikeus on hyvin vahva perusoikeus ja sillä on liittymäkohdat myös kansainvälisiin sitoumuksiin joten sellaisia esityksiä joissa tätä oikeutta rajoitetaan on oikeastaan hyvin vaikea tehdä

vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen siitä että ohjelman osana on sovittu yksityisen sektorin velkojen leikkauksesta

se lienee yleisesti tunnettu fakta

kuitenkin näyttää siltä että tämän viime kesäkuun linjauksen jälkeen eri alueilla esr määrärahoja on otettu käyttöön nopeutuneessa tahdissa

vastavuoroisen tunnustamisen riskinä kuitenkin on että nämä tuontituotteille asetetut vaatimukset käytännössä poistuisivat

toisaalta niin kuin täällä on mainittu ne operaatiot joihin suomi viime vuosina on osallistunut ovat olleet hyvin vaativia ja myös hyvin kalliita erityisesti operaatio afganistanissa

se palaute jota itse olen saanut kiertäessäni eri puolilla ja kuunnellessani te hallinnon ihmisiä on se että nyt kun nämä kierrokset kerran on käyty ja ensimmäisen kerran määrärahoja on saatu käyttöön niitä on käytetty erityisesti nuorten työllistämishankkeisiin ja erittäin vaikeasti työllistettävien ihmisten työllistämishankkeisiin niin että tämä määrärahan käyttö tämän kokemuksen myötä myös helpottuu jolloin varmasti ensi vuonna nämä määrärahat muodostavat suuremman osuuden työllisyysmäärärahoista kuin tänä vuonna

tämä ahtaajien lakko oli hyvin vaikea neuvoteltava ja on hyvä että neuvottelutulos saatiin ja keskusjärjestöjohtajat olivat myös mukana vauhdittamassa tätä neuvottelutulosta

operaatio keski afrikan tasavallassa on kustannuksiltaan myös korkea ja tässä taloudellisessa tilanteessa vihreät pitävät myönteisenä sitä että operaatio voidaan toteuttaa budjetissa jo olevilla määrärahoilla

nämä keskustelut eivät kuitenkaan johtaneet tulokseen koska kyseinen toimija ei lopulta halunnut itselleen alusta tilata

tämä osuus olisi suomen ja vihreiden mielestä voinut olla suurempikin mutta on hyvä huomata että yksityisen sektorin osuutta kasvatettiin eri vaiheissa myös aivan viimeisissä neuvotteluissa ja nimenomaan suomen hallitus on ollut yksi niistä hallituksista jotka ovat olleet tässä asiassa aktiivisia

uskon että käytännössä parhaaseen tulokseen työmarkkinoilla päästään silloin kun myös liittokierrosten maailmassa osapuolten neuvotteluvälit ovat jatkuvat ja hyvät jolloin tulehtuneita suhteita ei liikaa pääsisi syntymään

pidämme myös hyvänä sitä että suomi jatkaa pitkää historiaansa rauhanturvaajana ja että toimimme tässä nimenomaan operaatiossa jolla on vahva ykn valtuutus

on hyvä kuitenkin muistaa että yhdysvaltalaiset yritykset jo aikoinaan raivokkaasti vastustivat esimerkiksi reach säätelyä joten aivan tyhjästä huolet eivät myöskään ole nousseet

niissä on ennen kaikkea toimenpiteitä ja määrärahoja jotka palvelevat työttömiä työnhakijoita niitä jotka ovat lomautettuja ja toiselta puolelta palvellaan sitä laajaa yritysten joukkoa joka on telakan alihankkijana jotta tämä yritysten joukko saisi uusia asiakkaita ja uusia markkinoita

valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi viime vuoden lopulla raportin jossa kiinnitettiin kriittisesti huomiota siihen että sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden tavoitteet ja tavoitteiden toteutuminen kuvataan eduskunnalle ja kansalaisille osin puutteellisesti

kuten äskeisestä edustajien rantakangas ja zyskowicz keskustelusta varmasti jokainen hyvin kuuli me emme voi tehdä sellaisia kansainvälisiä sitoumuksia joita muutamme hallituskaudesta toiseen ja pallottelemme vastuuta riippuen siitä kuka olemassa olevista puolueista milloinkin on hallituksessa

vihreiden mielestä avoin neuvotteluprosessi sopisi hyvin tähän maailmaan ja tähän päivään

nyt sovittu ohjelma tarkoittaa yhä työpaikkojen menetyksiä isolle joukolle ihmisiä se tarkoittaa nuorille niukempaa minimipalkkaa ja eläke etuuksien leikkaamista edelleen

nyt tilanne on nurinkurinen

pidämme tärkeänä että tämän operaation osalta eduskuntaa informoidaan kattavasti siitä saavutetaanko operaatiolle keski afrikan tasavallassa asetetut tavoitteet

lukuisilla yrityksillä on pääsy sopimuksen tekstiluonnoksiin mutta samaa mahdollisuutta ei ole suurimmalla osalla parlamentaarikoista tai tutkijoista ja kansalaisjärjestöjen edustajista

pian vanhenevan ruuan myynti alennuksella on asia johon kuluttajat ovat tyytyväisiä

mielestäni tuosta keskustelusta oli hyvin vedettävissä se johtopäätös että silloin kun puhutaan kansainvälisistä sitoumuksista suomen linjan täytyy olla laajasti hyväksytty ja sen jälkeen sen täytyy olla johdonmukainen ja sitä täytyy olla noudattamassa

tämä operaatio on niin lyhyt että tässä kuvauksessa päästään tietenkin itse asioiden ratkeamisessa vasta alkuun mutta pidämme tärkeänä että eduskunta pidetään näistä asioista informoituna

tätä ruokaa on ostettu paljon ja siitä myynnistä on myös kaupalle paljon hyötyä koska he säästyvät niiltä kustannuksilta jotka heille koituisivat jos he joutuisivat heittämään tämän ruuan pois

kuitenkin aivan viimeaikaisissakin mielipidetiedusteluissa kreikkalaiset ovat itse olleet sitä mieltä että heidän yhteiskunnassaan tarvitaan uudistuksia ja julkisen sektorin vakauttamista

suljettu neuvottelu jonka ympärillä liikkuu spekulaatioita taas lisää riskiä siitä että sopimusta ei koskaan ratifioida

keskityn puheenvuorossani ympäristöhallinnon rooliin uudistuksessa koska puheenvuorolle on rajattu aika koska ympäristönsuojelu on yksi valtion aluehallinnon keskeisimmistä tehtävistä ja koska ympäristöhallinnon asema on yksi niistä kysymyksistä joissa myös selonteko näkee parantamisen varaa

tässä puhutaan ennen kaikkea tietenkin kansainvälisestä sitoumuksesta siitä että suomi on mukana omalta osaltaan rakentamassa sellaista maailmaa missä niistä ongelmista joita lukuisille tuhansille ja tuhansille ihmisille on syntynyt jalkaväkimiinoista päästään eroon

olemme totta kai myös ylpeitä siitä että vihreä kehitysministeri pekka haavisto valittiin tämän vuoden tammikuussa hauraiden valtioiden kehitystä edistävän kansainvälisen foorumin puheenjohtajaksi

arvoisa puhemies

erityisellä varauksella vihreät suhtautuvat investointisuojaa koskevaan riitojen ratkaisuun kansainvälisessä välimiesmenettelyssä

erityisesti ministerit ovat nimenomaan puuttuneet tähän asiaan eli on pyritty ohjaamaan niin että näitä määrärahoja käytetään

pidän tätä käytäntöä hyvänä ja uskon että kaupan ja kuluttajaviranomaisen välillä käytävissä keskusteluissa tähän saadaan ratkaisu koska nuo keskusteluthan ovat vielä jatkumassa ja siinä on erilaisia vaihtoehtoja hoitaa tämä asia

konflikteista ja epävakaudesta kärsiviin maihin keskittyvä international dialogue on peacebuilding and statebuilding on elin joka tuo yhteen hauraat valtiot kansainväliset avunantajat ja kansalaisyhteiskunnan

olen tutustunut tähän erikoiskaupan liiton selvitykseen jossa tätä ongelmaa käsitellään ja käydään läpi sitä millä tavalla erikoiskauppiaat kaiken kaikkiaan ovat kokeneet tämän sunnuntaiaukiolon ja millä tavalla ja mitä ongelmia erityisesti kauppakeskuksissa on ollut

otan puheenvuorossa kantaa myös eräisiin ehdotuksiin joita selvitysmiehet riitta rainio ja aino turpeinen tekivät viranomaistoiminnan osalta omassa selvityksessään talvivaaran kaivoksen ongelmista ja viranomaistoiminnasta siihen liittyen

kreikan toinen lainaohjelma sisältää myös paljon toimia ja tavoitteita jotka onnistuessaan olisivat todella hyviä kreikkalaisen yhteiskunnan kannalta

täällä on käyty paljon keskustelua suomen omasta puolustuskyvystä ja se on totta kai hyvin tärkeä keskustelu

kuten edustaja totesi näissä yksiköissä joita nyt aiotaan sulkea työt ovat itse asiassa loppuneet jo huomattavasti aikaisemmin tämän vuoden aikana

uskon että tämä käytäntö joka tapauksessa tulee jatkumaan mutta annetaan nyt ensin kuluttajaviranomaisen ja kaupan yrittää löytää toimiva ratkaisu hyvän käytännön jatkumiseen

arvioisin itse pikemminkin niin että kaiken kaikkiaan tämän vuoden työllisyysmäärärahat tulee käytettyä hyvinkin hyvin sen tähden että työttömyys on kasvanut ja määrärahojen tarve eri alueilla on ollut suuri

pyytäisin että edustajat siinä kohtaa myös hieman katsoisivat eteenpäin niitä uhkia jotka mahdollisesti ovat todennäköisiä eivätkä vain taaksepäin sitä edellistä sotaa joka totta kai monilla on mielessä

eikö riitakysymyksiä voisi ratkoa normaalin oikeuslaitoksen piirissä

ja olen ajatellut että seuraavaksi kutsuisin selvityksentekijät ja kaupan liiton ihmisiä keskustelemaan tästä tilanteesta ja valottamaan vielä vähän sitä selvityksen taustaa

yritän tämän toisen vastauksen pitää tiiviimpänä

eli näihin molempiin asioihin sekä työttömien työnhakijoiden palvelemiseen että näiden verkostossa olevien yritysten palvelemiseen on suunnattu erillistä määrärahaa jolla pyritään saamaan aikaan se että sekä työttömät työnhakijat että nämä yritykset saavat mahdollisimman räätälöityä ja henkilökohtaista palvelua

nämä ihmiset ovat oikeutettuja muutosturvaan johon rahat on varattu ja niitä rahoja on riittävästi

eduskuntahan on huomenna päättämässä lisätalousarviosta jossa osaltaan sitten lisätään tämän eduskunnan päätöksen jälkeen alueille loppuvuotta varten työllisyysmäärärahoja jotka siellä myös nämä kansalliset määrärahat tulevat tarpeeseen

kreikan epäonnistuminen nimenomaan veronkannon tavoitteissa viimeisen kahden vuoden aikana on ollut yksi suurimmista syistä siihen että ensimmäinen lainaohjelma ei ole päässyt tavoitteisiinsa

se pykälä joka koskee tätä sunnuntaiaukioloaikaa eduskunnassa oli laaja tahto turvata nimenomaan näiden yrittäjien mahdollisuus pitää vapaapäivä sunnuntaina sehän on hyvin vaikea ambivalentti pykälä jossa tasapainoillaan yleisen sopimusvapauden ja sitten tämän sunnuntaivapaan turvaamisen välillä ja ihan yksinkertaista ratkaisua tähän asiaan ei ole

heinäkuusta lähtien myös lomautetut ovat olleet oikeutettuja muun muassa työvoimakoulutukseen jolla on pyritty parantamaan nimenomaan tämän lukuisan joukon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa sillä tavalla että myös lomautuksen aikana on mahdollisuus parantaa omaa osaamistaan ja sitä kautta mahdollisuuksiaan saada uusi työpaikka

ympäristönsuojelutehtäviin ely keskuksille on useasti kohdennettu määrärahoja lisätalousarviolla mikä on ollut välttämätöntä mutta pidemmän päälle asiat tulisi hoitaa normaaleissa talousarvioissa

tämä kysymys on loppuunkäsitelty otti käsitellään omaksutun käytännön mukaisesti nopeassa järjestyksessään jo seuraavia kysymyksiä joko tarvetta ei välttämättä vastauspuheenvuoro

nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus yhdessä afrikan unionin maiden ja useiden muiden euroopan unionin maiden kanssa olla estämässä maan luisumista lopulliseen humanitääriseen katastrofiin

me pystymme tekemään enemmän silloin jos teemme kunnianhimoista ilmaston kannalta realistista politiikkaa

näiden yritysten kannalta jotka ovat toimineet telakan alihankkijoina avainkysymys on se pystyvätkö ne muuntautumaan sillä tavalla että ne saavat uusia asiakkaita uusia markkinoita pystyvät laventamaan omaa osaamistaan ja tätä erillisillä määrärahoilla koko meidän yrityspalvelujärjestelmämme pyrkii saamaan aikaan näiden maiden yritystä

vihreä eduskuntaryhmä katsoo että hallituksen tulee kehyspäätöksen yhteydessä huolehtia siitä että ympäristönsuojelun edistämiseen ja ympäristönsuojelun tilan valvontaan turvataan riittävät resurssit tulevina vuosina

suhtaudun kunnioituksella niihin suomalaisiin miehiin ja naisiin joilla on rohkeutta ja osaamista lähteä suorittamaan tätä tehtävää vaativissa olosuhteissa

taivaasta

kuitenkaan esimerkiksi heinolan osalta kuten täällä on tullut keskustelussa esiin ei olla onnistuttu löytämään niitä uusia ideoita ja uusia investointeja jotka sitten olisivat auttaneet myös näitä ihmisiä työllistymään jollain muulla alueella

joudun ehkä sanomaan jopa niin että voi olla että selvyyttä tämän pykälän tulkintaan saisimme siinä vaiheessa kun joku haastaa sen ja oikeudessa katsotaan mihin suuntaan tulkinta asettuu jonka jälkeen jatkoarvioita

eurooppa koostuu eri suuntaan avautuvista mahdollisuuksista väittelyistä useammista kielistä kuin meillä on valtioita

ympäristönsuojelutehtävät ovat lainsäädännössä määriteltyjä yhteiskunnan perustehtäviä joiden laiminlyönti johtaa paitsi ympäristön tilan heikkenemiseen myös esimerkiksi yritystoiminnan oikeusvarmuuden vähenemiseen

suljettujen ammattikuntien avaaminen tuo tilaa nuorille ihmisille joilla on ollut aika vähän mahdollisuuksia

se on aivan selvästi ja varmasti meidän kansallinen etumme ja asia joka tuo meille työpaikkoja

näissä rakennemuutosasioissa on onnistuttu paljon paremmin ja silloin tietenkin myös esimerkiksi työvoimapoliittisesta koulutuksesta on enemmän hyötyä

tämä kysymys on loppuun voitaisiin tehdä

arvoisa puhemies

mitä tulee hiilen lisääntyneeseen käyttöön onhan ministeri huomannut että vihreä eduskuntaryhmä on julkaissut paketin jossa hiilen hyljeksimiseen esitetään useita erilaisia toimenpiteitä

selvitysmiehet rainio ja turpeinen esittivät hallintopakkotoimivallan osalta että hallintopakkoviranomaisen tehtävät siirrettäisiin lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle ja siellä ympäristölupavastuualueelle jolla on itsenäinen ja riippumaton asema

jo tähän mennessä euroopan hidastunut talouskehitys on vaikuttanut siihen että kreikka ei ole kahden vuoden aikana päässyt sovittuihin tavoitteisiin ja siihen tilanteeseen että velkasuhde lähtisi paremmalle tolalle

vihreä eduskuntaryhmä suhtautuu tähän ehdotukseen myönteisesti ja katsoo että hallituksen tulee harkita sen toteuttamista ympäristönsuojelulain muutoksen yhteydessä

eurooppalaisena vihreänä puolueena olemme usein olleet viemässä viestiä eteenpäin suomalaisista ratkaisuista

kreikan heikko kehitys on lisännyt epävarmuutta euroopassa ja euroopan talouden heikko kehitys on tarkoittanut sitä että emme ole pystyneet vetämään kreikkaa mukanamme paremmalle uralle

selonteossa todetaan että aluehallintovirastoissa ja ely keskuksissa on tarpeen tarkastella myös uusia mahdollisuuksia määritellä viraston toimivalta joissakin tehtävissä alueellisen jaotuksen sijaan valtakunnalliseksi toimivallaksi

olemme ylpeitä esimerkiksi siitä että nykyisen hallituksen päämäärä on julkisen talouden sopeuttamisen olosuhteissa olla kasvattamatta tuloeroja

tämä mahdollistaisi muun muassa resurssien nykyistä joustavamman käytön ja lisäisi toiminnan yhdenmukaisuutta ja kansalaisten yhdenvertaisuutta

menneet kaksi vuotta ovat myös näyttäneet kaikille sen että ohjelman on mahdollista joutua poliittisiin vaikeuksiin

ylpeys täällä löydetyistä ratkaisuista on kuitenkin jotain aivan muuta kuin ylimielisyys ja turhat kuvitelmat omasta erehtymättömyydestä

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä nostetaan lopussa esiin niitä yleisiä periaatteita joihin suomen hallituksen täytyy nojata kun se on vastaisuudessa tämän vakausvälineenkin osalta tekemässä päätöksiä

perusluottamus kreikkalaisessa yhteiskunnassa on ohutta ja vaikeiden poliittisten uudistusten läpivieminen on heikon luottamuksen ilmapiirissä todella tuskallista

me elämme nyt taloudellisesti erittäin vaikeaa aikaa jonka seuraukset tulevat näkymään niin ihmisten elämässä kuin julkisessa taloudessa pitkälle ensi vuosikymmeniin

selonteko linjaa että ympäristöministeriö yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa jatkovalmistelee ympäristöhallinnon erityisasiantuntemusta vaativien tehtävien mahdollista siirtämistä valtakunnallisiksi ja valtakunnallisesti merkittävien tehtävien kokoamista yhteen yksikköön

avain luottamuksen rakentamiseen olisi oikeudenmukaisuus ja reiluus uusien mahdollisuuksien luominen mutta eivät sellaiset asiat itsestään synny

käsittelyssä on sosiaalitupo ja sata komitean työn jatko hallituksen linjaukset eläkeiän korottamisesta ja siihen liittyvät linjaukset työelämän laadun parantamisesta ja työssä jaksamisesta

mielestäni tässä on hyvin tasapainoisesti nostettu näitä periaatteita esiin

suomen pitää huolehtia euroalueen vakaudesta ja suomen pitää tehdä niitä toimenpiteitä jotka nähdään välttämättömäksi oman taloutemme suojaamiseksi ja nämä kaksi asiaahan ovat tyypillisesti hyvinkin liitossa keskenään

vihreät pitävät tärkeänä sitä valiokunnan ehdotusta että talouskriisin hoidon seurauksista laaditaan kattava selvitys jonka perusteella voidaan parantaa perusoikeuksien toteutumista myös taloudellisesti vaikeina aikoina

ensin tästä kysymyksestä miten meidän tässä tilanteessa tulisi ja kannattaa suhtautua venäjään

arvoisa puhemies

kun vakautamme omaa julkista talouttamme vielä hyvin paljon pehmeämmissä olosuhteissa meidän on hyvä muistaa se että päätösten tulee olla oikeudenmukaisia ja että eri ryhmien täytyy kantaa oma osuutensa taakasta

sen lisäksi palkkapolitiikassa tarvitaan koordinaatiota enemmän kuin pitkään aikaan

kuten tuossa keskustelussa aikaisemmin jo sanoin pidän itse tärkeimpänä sitä että suomi toimii yhtenäisesti yhdessä euroopan unionin kanssa ja että venäjän toiminta tuomitaan mielestäni se toiminta on tuomittavaa ja se kannattaa tuomita niin että se tehdään ennen kaikkea niillä toimin jotka on yhdessä muiden euroopan unionin maiden kanssa sovittu

mitkä ovat tällä hetkellä hallituksen edellytykset viedä näitä asioita eteenpäin hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa niin että tästä vaikeasta ajasta selviämme

tässä asiassa meillä on selvästi erimielisyys josta ei ole ollut mahdollista löytyä kompromissia

vihreä eduskuntaryhmä katsoo että ely keskusten johtajan virasta tulee tehdä normaali kokopäiväinen johtajan virka

sitten mietinnössä korostetaan sijoittajan vastuuta ja on ehdottoman tärkeää että suomi omalla toiminnallaan on rakentamassa sellaisia yhteisiä pelisääntöjä niin mahdollisten tukiratkaisujen osalta kuin sitten koko talousarkkitehtuurissa joissa yksityisten sijoittajien vastuu toteutuu nykyistä paremmin

euroopan keskuspankin lupaus hankkia jäsenmaiden velkakirjoja tarvittaessa rajattomasti rahoitusvakauden turvaamiseksi on ollut yksittäisistä teoista kriisin aikana se mikä ehkä eniten rauhoitti rahoitusmarkkinoita

työllisyyden kannalta sekä uusiutuva energia että energiansäästö myös suomalaisen kilpailukyvyn kannalta erityisesti energiansäästö on yksi keskeisimmistä tulevaisuuden teki

se oli perusteltua siksikin että euroopan keskuspankin mandaatti tai oikeastaan mandaatin puute toimia rahoitusmarkkinoiden takaajana on omalta osaltaan jossain vaiheessa kiihdyttänyt kriisiä

tässä yhteydessä tulee samalla huolehtia siitä että vastuualueilla virkavastuulla tehtävää laintulkintaa ei voida siirtää ylijohtajalle vaan ratkaisuvalta ja riippumaton päätöksenteko tulee säilyttää vastuualueilla

tämä kysymys on

olemme tehneet johdonmukaista elvytyspolitiikkaa sekä investointien että veropolitiikan puolella ja toimineet aktiivisessa työvoimapolitiikassa

kysymys dialogista on mielestäni tässä kohtaa mielenkiintoinen

osittainhan on niin että euroopan neuvoston parlamentaarinen kokous ei ole se foorumi jossa todennäköisesti juuri tätä kriisiä ratkotaan

tosiasia on että hyvässä hengessä tehtävän yhteensovittelun lisäksi jota toki tehdään paljon eri hallinnonaloilla on myös keskenään ristiriidassa olevaa lainsäädäntöä ja näitä ristiriitaisuuksia ei tule piilottaa ely keskuksen hallinnon uumeniin